välillä arvellaan että köyhyys olisi vähentynyt vain niissä maissa kiinan ja intian kaltaisissa maissa joissa talouskasvu on ollut erittäin nopeaa

mutta köyhyys on vähentynyt sel västi myös saharan eteläpuolisessa afrikassa vähemmän kuin jossain muualla mutta selvästi

tätä henkeä kuvasti myös alueen kansanedustajan edustaja taimelan puheenvuoro jossa hän nosti esille juuri sen että tämä on edennyt hyvässä yhteistyössä ja että nimenomaan sillä alueella varsinkin nyt tässä hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jossa salon kaupunkikin on teijon kansallispuisto on nähty yhtenä niistä asioista jotka tuovat alueelle uutta toivoa uusista työpaikoista ja paremmasta tulevaisuudesta

sekin on auttanut siinä että kansainvälinen yhteisö kansallisvaltiot kansalaisjärjestöt tutkimuslaitokset kansainväliset kehitysrahoittajat ykn järjestöt ovat kaikki yhdessä voineet työskennellä näiden tavoitteiden eteen

arvoisa puhemies

me olemme tottuneet ajattelemaan että suomalainen teollisuus ja suomalainen yritystoiminta on sellaista jonka päästöt ympäristöön ovat maailmanlaajuisesti katsottuna pieniä ja hyvin harkittuja

kansallispuistot on tarkoitettu paikoiksi joissa ihmiset retkeilevät joissa ihmiset nauttivat kotimaamme luonnosta mutta totta kai kysymys on myös siitä työstä jota teemme luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi

maailma ei pysy paikallaan ja sen takia tämä on erittäin tervetullut esitys esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi jossa päivitetään niitä vaatimuksia joita teollisuudelle ja yritystoiminnalle asetetaan ympäristöpäästöjen osalta

esimerkiksi merten luonnonvarojen kuluttamisesta ja säätelystä ei ole riittäviä kansainvälisiä pelisääntöjä ja kuitenkin juuri niitä tarvittaisiin

arvoisa puhemies

luulen että valtaosa tämän salin kansanedustajista ajattelee että suomalaisen teollisuuden kannattaa olla pikemminkin edelläkävijöiden tai ainakin sen paremman puoliskon joukossa kun otetaan käyttöön parasta mahdollista teknologiaa

kun uudistetaan kuntarakennetta ja sosiaali ja terveydenhuollon rakennetta on mielestäni erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen että demokratia vahvistuu

arvoisa puhemies

kuten tässä äsken edustaja hiltusen kysymyksen myötä kävi hyvin ilmi keskustan mallin puutteena on varmasti se että sille maakuntatasolle ei ole esitetty suoria vaaleja eli demokratian vahvistamista ja ehkä toinen näkökulma on se että sosiaalisesti saisimme oikeudenmukaisemman mallin silloin jos nykyistä suuremmat yksiköt keräävät verotuloja ja tasaavat näitä verotuloja keskenään

ymmärtääkseni aika harvat väittävät tai ovat sitä mieltä että suoranaisia väärinkäytöksiä olisi kovinkaan paljon tai jos niitä välillä onkin niin kyllä ulkoministeriöllä on selvästi toimivat keinot ja vahva poliittinen tahto puuttua tällaisiin tilanteisiin

ihanteellinen tilanne on tietenkin se jossa suomalaiset yritykset ovat niitä jotka ovat kehittämässä sitä parasta mahdollista teknologiaa ja myös vievät sitä sitten tarvittaessa muualle maailmaan

arvoisa puhemies

jos katsoo tästä vähän taaksepäin kahden edellisen ministerin aikaa ministeri lehtomäen valmistelusta perustettiin selkämeren kansallispuisto prosessi ei ollut pelkästään helppo ja ministeri lehtomäen aikana perustettiin sipoonkorven kansallispuisto molemmat hyviä päätöksiä jotka ovat jo osoittaneet tarpeellisuutensa

keskustelussa on myös mainittu suurlähettiläs matti kääriäinen joka on aika voimakkain sanakääntein kritisoinut nykyistä kehitysyhteistyöjärjestelmää

oikeus hyvään ympäristöön on kirjattu myös perustuslakiin ja uskon että tämäkin on suomalaisille hyvin tärkeä perustuslain kohta että meillä ympäristö on puhdas terveellinen ja että turvaamme suomalaisen luonnon moninaisuuden

siinä mielessä mielestäni sellainen uudistus on onnistunut jossa terveydenhuollosta vastaa sellainen yksikkö jossa päättäjät valitaan suorilla vaaleilla ja jossa verot keräävät ne päättäjät joiden kasvot ihmiset voivat myös tunnistaa

arvoisa puhemies

katson itse että hänen kritiikissään itse asiassa yksi mielenkiintoisimmista kohdista koskee meidän omaa vastuutamme lahjoittajien omaa vastuuta kehitysyhteistyön tehottomuudessa

aktiivisella työvoimapolitiikalla koulutuksella ja tuetulla työllä voidaan tukea suomalaisen työn edellytyksiä

ministeri niinistön aikana on perustettu etelä konneveden kansallispuisto kaksinkertaistettu koloveden kansallispuisto ja nyt olemme perustamassa tätä teijon kansallispuistoa

näidenkin asioiden valossa edustaja rantakankaan kommentti ympäristövaliokunnasta vaikutti mielestäni erittäin erikoiselta

ehkä se käytännöllisin toimi on se että mahdollisimman paljon käytetään yhteisiä rahoja siihen että yhdessä yritysten kanssa koulutetaan ihmisiä sillä tavalla että ihmisillä sen koulutuksen jälkeen on työpaikka kyseisessä yrityksessä ja yritys on itse osaltaan maksamassa työttömän työnhakijan koulutusta

valiokuntakuulemisessa kääriäinen itse asiassa ehdotti että jos jotain nyt nopeasti haluaisimme tehdä niin kaikkien eu jäsenmaiden kannattaisi antaa kaikki kehitysapunsa yhdessä eun kautta koska silloin vastaanottajamailla olisi huomattavasti paljon vähemmän byrokraattista taakkaa

eli sekä ministerit että eduskunta ovat olleet aktiivisia täydentämään kansallispuistoverkkoamme ja sitä kautta tuomaan suomen kansalaisille ja miksei myös ulkomaisille turisteille enenevässä määrin mahdollisuuksia nauttia suomen luonnosta

kyllä ympäristövaliokunnassa on ainakin koko sinä aikana kun minä olen siellä ollut nyt tämän vaalikauden ajan osattu hyvin punnita sitä että totta kai täytyy ajatella ympäristönsuojelua ja sitten sitä todellisuutta sitä kaupallista todellisuutta jossa suomalainen teollisuus toimii yhtä aikaa

byrokratiaa kertyy näille maille ilman että kukaan sitä erityisesti tarkoittaisi mutta ehkä siksi että me kaikki haluamme olla tekemässä omia kansallisia projektejamme joten selvästi yhteistyö yhteiset projektit ja toimiminen eun kautta on yksi niitä keinoja joilla voimme päästä suurempaan tehokkuuteen

haluaisin myös itse kysyä edustajien niinistö ja kiuru tavoin ministeri grahn laasoselta jolla on nyt ilo päästä osalliseksi myös tästä teijon kansallispuistosta ja sen perustamisesta millä tavalla ministeri näkee nyt tulevaisuuden tästä eteenpäin

mutta emme me ole tulleet sellaisiin tuloksiin että ympäristönsuojelu tai sen edistäminen olisi jotenkin asia joka haittaa tai pilaa suomalaisen teollisuuden toimintamahdollisuudet

arvoisa puhemies

ehkä enemmän herää kysymys edustaja rantakankaan puheenvuorosta että minkälaisessa todellisuudessa talousvaliokunnassa eletään ja kuunnellaanko siellä sitten enemmän elinkeinoelämän etujärjestöjen edunvalvontaa ehkä sellaista edunvalvontaa jossa ei aina olla edes aivan selvillä siitä mikä niiden todellisten yritysten etu markkinoilla käytännössä on

keskustelussa on nostettu esiin kysymys suurtunturien kansallispuistosta joka on luonnonarvojen luonnon kannalta erittäin iso kysymys vaikka toki myös paljon ristiriitoja ja keskusteluja herättävä

melko pitkälle päästiin olvassuon valmistelussa mutta ehkä törmättiin ennen kaikkea näihin metsästyskysymyksiin

kela maksun palautus tarkoittaa kustannusten lisäämistä työllistämisestä ja se aivan varmasti sataprosenttisesti ja täysin kohdistuu suomalaiseen työhön

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sitten on vielä kysymys porkkalan kansallispuistosta ja sen liittymäkohdista näihin merellisiin kansallispuistoihin ja olisi mielenkiintoista kuulla miten tällä hetkellä ministeriössä nähdään miten näitä asioita viedään eteenpäin viedäänkö niitä eteenpäin ja minkälaisista aikatauluista puhutaan

vielä kerran kiitoksia valiokunnalle tämän aloitteen kohtuullisen laajasta käsittelystä ja myös siitä linjauksesta että aloitteesta järjestettiin avoin ainakin netissä kaikkien kansalaisten seurattavissa oleva kuuleminen

arvonlisävero taas kohdistuu suomalaiseen työhön mutta myös ulkomailla tehtyyn työhön

vaikutti siltä että aika laajasti tässä salissa keskustelussa tätä pykälää siinä muodossa kuin se nyt tässä lakiesityksessä on pidetään hyvänä ja hyvin harkittuna

miksi teette tällaisen valinnan että korotatte veroa joka kokonaan kohdistuu suomalaiseen työhön ja alennatte sellaista veroa joka verottaa itse asiassa myös ulkomaista työtä

ymmärsin itse silloin käydystä keskustelusta että ainakin jotkut edustajat näkivät että tässä he olisivat ikään kuin ratkomassa hallituksen sisäistä ratkaisematonta riitaa

edustaja salolainen tietenkin muistutti meitä siitä asiasta että tämä on hallituksen yksimielinen esitys jossa kaikki hallituspuolueet ovat olleet mukana harkitsemassa sitä millä tavalla tässä uudessa ympäristönsuojelulaissa merkittäviä luonnonarvoja turvataan turveteollisuudelta

mielestäni nämä ovat molemmat sellaisia ratkaisuja joita toivottavasti noudatetaan tulevien kansalaisaloitteiden käsittelyssä

tuskin tästä ehdotuksesta meille syntyy lisää työpaikkoja

toivoisin että meillä olisi nyt kaikilla mahdollisuudet ikään kuin puhtaalta pöydältä käsitellä tätä aloitetta koska tässä ei ole enää lainkaan kysymys ikään kuin puolueiden välisistä suhteista vaan kysymys on kansalaisaloitteesta joka on saanut kaikista kansalaisaloitteista kaikkein eniten allekirjoituksia

toivottavasti noudatetaan sitä linjaa että aloitteesta laaditaan mietintö josta voidaan salissa äänestää ja kuten edustaja rajamäki omassa puheenvuorossaan hyvin totesi toivottavasti kaiken kaikkiaan sekä hallitusten esitysten että kansalaisaloitteiden käsittelyssä avoimet valiokuntakuulemiset myös tässä talossa lisääntyvät

keskustajohtoinen vanhasen toinen hallitus omalta osaltaan linjasi ensin valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa sitä että luonnonarvoiltaan merkittäville soille niille soille jotka ovat luonnontilaisia ja joissa on merkittäviä esiintymiä uhanalaisia lajeja ja uhanalaisia luontotyyppejä ei ohjata turvetuotantoa

uskon että näillä avoimilla kuulemisilla voidaan tehdä keskustelusta monipuolisempaa saada aikaan se että kansalaiset ja erilaiset järjestöt voivat osallistua keskusteluun paremmin

ensin muutamia huomioita valiokunnan enemmistön kannasta tästä mietinnöstä ja mies päästä

suhtaudun myönteisesti siihen että valiokunnan enemmistö nosti esiin niin monia parannusehdotuksia nykymuotoiseen turkistarhaukseen liittyen

omasta mielestäni se on myös sellainen linjaus jonka itse asiassa turveteollisuus on hyvinkin toivottanut tervetulleeksi että hekään eivät halua että heidän toimintaansa häiritsisi tämä keskustelu tai kritiikki siitä että he tuhoavat luonnontilaisia arvokkaita soita

olen puolueemme puheenjohtaja ville niinistön kanssa kyllä hyvin samaa mieltä siitä että suomessa elinkeinoelämän keskusliiton pitkäaikainen väsymätön työ sen eteen että suomessa pitäisi ajatella niin että meidän kannattaa olla vesittämässä kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja ja että suomen ei kannata olla edelläkävijä ja että euroopan ei kannattaisi olla edelläkävijä ilmastoneuvotteluissa on ollut haitallista suomalaiselle teollisuudelle suomalaisen teollisuuden uusiutumiselle

valiokunnan enemmistö toteaa että eläinsuojelulakimme ei ole tämän päivän vaatimusten tasolla ja että siinä olisi parannettavaa turkistarhauksen osalta

sinnemäki hyssälä pekkarinen ovat pyytäneet esitettyihin kysymyksiin puheenvuoro kieli ja antaisi elämää elikkä arvoisa puhemies

valiokunnan enemmistö nostaa esiin myös turkiseläinten pitoa koskevan asetuksen ja tarpeen nostaa siinä vaatimuksia eläinten hyvinvoinnin osalta

jos haluamme parantaa työllisyyttä tarvitsemme kestävää talouskasvua sitä että suomalaiset yritykset menestyvät ovat hyviä työpaikkoja energiatehokkaita työpaikkoja ja että vienti vetää

myös tässä keskustelussa kuten aloitteen lähetekeskustelussa oikeastaan melkein kaikki jotka ovat käyttäneet puheenvuoroja ovat tuoneet esiin sen että turkiseläinten tilannetta ja pitotapaa tulisi parantaa nykyisestä

jo varhaisessa vaiheessa täytyy katsoa minkälaiselle suolle lupaa ylipäätänsä ollaan hakemassa

ja se on ollut haitallista sinänsä jo tässäkin tilanteessa hyvin toimivalle suomalaiselle cleantech sektorille että elinkeinoelämän keskusliiton näkemykset ovat olleet niin vanhakantaisia kautta koko sen historian kun ilmastosopimuksista on neuvoteltu

meidän täytyy onnistua tähän mennessä tehtyä paremmin nuorisotyöttömyyden lievittämisessä ja juuri siksi hallitus on päättänyt laatia lisätalousarvion jossa kohdennetaan kasvavia määrärahoja nuorisotyöttömyyden torjuntaan

talvivaaran kaivoksen isot ympäristöongelmat johtuvat ennen kaikkea siitä että talvivaaran kaivosyhtiö itse on suhtautunut ympäristöasioihin liian välinpitämättömästi ei ole ottanut niitä vakavasti

meille kaikille jotka olemme olleet pidempään käsittelemässä turkistarhausta ja siihen liittyviä vaatimuksia on hyvin selvä se valitettava tosiasia että poiketen muista tuotantoeläimistä turkistarhoilla on huomattavan paljon puutteita lainsäädännön noudattamisessa

arvoisa puhemies

minulla oli kunnia osallistua vihreiden edustajana tähän ilkka kanervan työryhmään joka selvitti puolustuksen resursseja

tällä hetkellä meillä on käytössä niitä määrärahoja joista tehtiin hallituksen päätökset elokuussa ja eduskunnassa joulun alla joilla on lisätty ammatillisen koulutuksen paikkoja ammattistarttipaikkoja ja työllistämistoimenpiteitä sekä koulutusta että tuettua työtä mutta jotta saisimme enemmän tuloksia aikaan tässä vaiheessa lisätalousarvio laaditaan

minuutti meni tähän pyydän toisen vastauspuheenvuoron

eiväthän ne ympäristöongelmat tietenkään johdu valtion valvovista viranomaisista

työ todellakin tapahtui hyvin mielenkiintoiseen aikaan koska tänä vuonna ehkä voimakkaammin kuin vuosikymmeniin olemme tilanteessa jossa meidän täytyy vakavammissa olosuhteissa pohtia myös oman itsenäisen puolustuksemme resursseja

nehän hyvin seikkaperäisesti käyvät läpi sen mitä luonnonarvoilla tässä pykälässä tarkoitetaan ja siellä valotetaan myös sitä mitä ei tarkoiteta

olen samaa mieltä niiden puhujien kanssa joita ainakin edustaja lehtomäki edusti että valvonnassa resurssikysymys itsessään on tärkeä

tässä ei kyllä nähdäkseni juurikaan jää tilaa millekään epäselvyydelle niin että ei tietenkään ole mahdollista että me lähtisimme tätä pykälää täältä poistamaan sen takia että edustaja nylund ei ehkä ollut vielä ehtinyt perehtyä näihin perusteluihin ja niiden täsmällisyyteen kunnolla

mutta tosiasia on se että turkisala noudattaa lainsäädäntöä heikommin kuin monet muut alat suomessa ja tämä on tosiasia josta emme oikein pääse täällä yli emmekä ympäri

on mielestäni myös hyvä jäsentää että riippumatta siitä mitä itse kukin ajattelee tarpeesta liittoutua tai olla liittoutumatta joka tapauksessa meidän täytyy nimenomaan oman puolustuksemme resursseista pitää huolta

mutta katson myös että kyllä ympäristövaliokunnan on tämä riippumattomuuskysymys tässä yhteydessä käsiteltävä todella huolellisesti koska se on herkkä asia

arvoisa puhemies

jätin työhön täydentävän lausuman jossa halusin tuoda esiin sen että tässä tilanteessa täytyy olla myös väljyyttä arvioida näitä määrärahoja suhteessa muihin määrärahatarpeisiin ja toivottavasti myös on mahdollisuuksia jatkaa puolustusvoimien rakenteellista uudistamista siinä kohtaa kun materiaalihankintoja vahvistetaan

jos katson asiaa turveteollisuuden näkökulmasta niin minusta tuntuu ja vaikuttaa siltä että he ovatkin suhtautuneet tähän esitykseen aika myönteisesti ja varmasti heidän kannattaa suhtautua tähän esitykseen myönteisesti koska turveteollisuudella on käytännössä ollut kaksi isoa ongelmaa heidän maineensa kannalta ja myös heidän toimintansa kannalta

toinen on ollut vesistöpäästöjen hallinta ja toinen on kysymys siitä tuhoammeko me suomalaisen suoluonnon monimuotoisuutta tehdäänkö sellaisia ratkaisuja

arvoisa puhemies

kun nykyinen hallitus on nyt pyrkinyt näitä molempia asioita ratkomaan sillä tavalla että ne tulisivat kuntoon niin totta kai se sitten turveteollisuuden kannalta tarjoaa paremman toimintaympäristön kun heidän ei tarvitse käyttää koko aikaansa tähän kritiikkiin vastaamiseen

me olemme ennenkin tänä talvena tässä salissa edustaja pekkarisen kanssa keskustelleet tästä ongelmasta joka tällä hetkellä suomessa on eli että hiili on halpaa ja sitä suomessa käytetään

eli missään nimessä kysymys ei ole siitä että maailmassa olisi joku tietty määrä turkiksia joka tarvitaan joka tapauksessa

edustaja pekkarinen on useasti esittänyt että meidän pitäisi tehdä töitä esimerkiksi sen eteen että turve olisi halvempaa turpeen veroa alentamalla

lupaprosessien osalta on hyvä todeta että lupaprosessejahan ovat nimenomaan hidastuttaneet sellaiset luvat jotka on hylätty joita on haettu luonnonarvoiltaan merkittäville soille tai joissa vesistöpäästöjä ei ole otettu riittävän hyvin huomioon

jos eduskunnan enemmistö toisessa käsittelyssä ei hyväksy tämän kansalaisaloitteen sisältöä kannatan lämpimästi että hallitus ryhtyy kaikkiin niihin parannustoimenpiteisiin joita tässä valiokunnan mietinnössä esitetään

juuri sen takia minä uskon että lukemattomat suomalaiset isät tulevat käyttämään tätä mahdollisuutta ja hoitavat joitakin kuukausia tai vaikka vuoden lastaan kotona sellaisessakin tilanteessa jossa se tarkoittaa joksikin aikaa perheen taloudellisen tilanteen kiristymistä

viimeisenä aihekokonaisuutena otan esiin tästä niitä asioita joita ympäristövaliokunta itse asiassa on jo aika seikkaperäisesti käsitellyt sekä tämän talvivaara selvityksen että aluehallintoselonteon yhteydessä

on totta että olisi varmasti parempi ratkaisu ilmastotavoitteiden kannalta että nämä korjaustoimenpiteet joilla saisimme hiiltä vähemmän kilpailukykyiseksi olisivat euroopan laajuisia jossa saisi vihjeitä vähemmän kilpailukyky

edustaja halla aho esimerkiksi esitteli mielestäni hyvin loogisesti sen kysymyksenasettelun mihin tässä viime kädessä otetaan kantaa ja oma kantani on se että turkiseläimet petoeläiminä eivät sovi pieniin häkkeihin kasvatettaviksi turkiksia varten ja siksi tulen toisessa käsittelyssä äänestämään edustaja haapasen esityksen mukaisesti

mutta kyllä tämä sekä edustaja mustajärven että edustaja pekkarisen esittämä kritiikki sillä tavalla minuun sattuu että nyt todellisuus on se että hiiltä käytetään liikaa

siinä kohtaa ympäristövaliokunta minun muistaakseni nimenomaan yksimielisesti edellytti että hallitus toisi eduskuntaan sellaisen esityksen jossa luvanhakijoilta voidaan kerätä maksuja koska tämä tarkoittaisi sitä että luvat voidaan myös käsitellä ajoissa ja että tätä maksutaakkaa voidaan ohjata sillä tavalla että pienet toimijat eivät joudu maksamaan liikaa ja toisaalta taas sitten ne isot toimijat joiden toiminta vie hyvin paljon viranomaisresursseja kantavat suuremman osuuden tästä maksutaakasta

ja olen sitä mieltä että jos eurooppalaisia ratkaisuja ei löydy niin sitten meidän täytyy kotimaassa tehdä jotain jotta saisimme hiiltä ulos markkinoilta

tässä samassa yhteydessä talvivaara selvityksen tehneet henkilöt ehdottivat sitä että ikään kuin todella huonosti ja puutteellisesti laaditut lupahakemukset voidaan jättää viranomaisessa käsittelemättä

arvoisa puhemies

tälläkin ehdotuksella on varmasti oma osuutensa siinä että viranomaisten resurssit eivät kohdennu väärin vaan että voidaan tehdä niitä oikeita töitä

niin kuin ministerikin esitteli tässähän tulee myös mahdollisuus järkevästi priorisoida valvontaa mikä varmasti omalta osaltaan tulee sitten auttamaan sitä että viranomaiset tekevät järkeviä asioita jolloin painottuu se että me voimme turvata hyvän ja terveellisen ympäristön ja he eivät joudu tekemään sellaisia asioita joissa ongelmia ei niinkään ole

arvoisa puhemies

totean tähän keskusteluun silti sen että vaikka turvallisuuspolitiikan yhteydessä on luonnollista että käymme myös tätä nato keskustelua niin mielestäni on tärkeää muistaa että suomen tosiasiassa tärkein turvallisuuspoliittinen valinta on jäsenyys euroopan unionissa

se ei niin usein tule näissä yhteyksissä esiin mutta mielestäni se on entistä tärkeämpi muistaa nyt kun euroopan unionin vakaus hyvinvointi ja myönteinen kehittyminen ei ole itsestäänselvyys

jäsenyyden alusta lähtien se on ollut meille myös turvallisuuspoliittinen valinta

sen turvallisuuspoliittinen merkitys ei ole juuri siinä millä tavalla eun yhteinen turvallisuuspolitiikka saatikka puolustuspolitiikka toimii vaan sen merkitys on siinä että euroopan unioni on luonut eurooppaan vakaan toimintaympäristön jossa kaikki sen jäsenmaat ovat olleet käytännössä myös turvallisuuspolitiikaltaan hyvin menestyneitä

yksi on kysymys euroopan energiaomavaraisuudesta ja euroopan riippuvuudesta venäjän energiavaroista

meillä on lukemattomia muitakin syitä niistä suurimpana ilmastonmuutos vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä mutta kyllä tämä kriisi on mielestäni opettanut myös sen että venäjä riippuvuuden vähentämisestä saattaisi olla jotain muutakin hyötyä

se on ollut voimassa jo edellisen hallituksen aikana

tärkeintä on se että yrittäjät tietävät että tällainen mahdollisuus tukeen työllistämisessä on mutta edustajan puheenvuoro on vakuuttavampi jos faktat ovat kohdallaan

toinen huomio kivihiilestä

nykyinen hallitus yhtenäisesti tuki esitystä päästökaupan korjaamiseksi joka olisi nostanut hiilen hintaa siten myös parantanut turpeen kilpailukykyä

toiseksi juuri tällä hetkellä muodostetaan uutta komissiota ja mielestäni olisi hyvä että suomi olisi aktiivisesti pohtimassa sitä millä tavalla saamme eun yhteisestä ulko ja turvallisuuspolitiikasta mahdollisimman toimivan tässä tilanteessa jossa kansainvälinen tilanne on huomattavasti vaikeampi kuin se oli esimerkiksi viisi vuotta sitten kun edellistä komissiota muodostettiin

tätä toimea olivat tukemassa siis sosialidemokraatit kokoomus vihreät kristillisdemokraatit vasemmisto kaikki yhtenä rintamana

ensinnäkin kannattaa varmasti todeta että mikään tässä esityksessä riippumatta siitä mitä kukakin pelkää tai mistä jotkut ehkä unelmoivat ei aja suomalaista turveteollisuutta alas

euroopan parlamentti valitettavasti kaatoi tämän esityksen ja mukana sitä kaatamassa olivat muun muassa eräät keskustan mepit heikensivät siis turpeen asemaa

sellaisia pykäliä tässä esityksessä ei ole ei pykäliä ei perusteluita eikä edes sentyyppistä henkeä leiju tämän lain yläpuolella

minä ymmärrän hyvin sen jos te sanotte että tämä pykälä ei ole sellainen kuin te haluaisitte ja te olette todennut sen omalle ministerillenne

siinä on erittäin seikkaperäisesti avattu sitä että kysymys on uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä vieläpä alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävistä eli se ei ole täysin tulkinnanvarainen pykälä

tätä mielestäni ei voi väittää

arvoisa puhemies

pitkään ja toistuvasti työttömänä olleiden joukossa on ihmisiä joilla on todella heikko terveys ja saattaa olla sekä esimerkiksi mielenterveysongelmia että päihdeongelmia